meillä kuitenkin on osakeyhtiölaki meillä on arvopaperimarkkinalaki joka aiheuttaa sen että täällä lehtereillä pitää olla aika suu supussa kun puhutaan yksittäisten yhtiöitten asioista

nämä instrumentit ovat tällaisia ja niitä me voimme käyttää ja valtiovalta voi näissä toimia mutta se ei varmaan pysty järjestämään sitten varsinaisia työpaikkoja mutta voi olla mukana kun sitä uutta työtä ja uutta yrittäjyyttä näille alueille myös yritetään hakea

jos me emme näitä asioita hoida ja suhtaudu tähän vakavasti niin sitten tulee isoja ongelmia tähän yhteiskuntaan syrjäytymisen ja monien muiden haasteiden kanssa

emme me voi täällä hölöttää mitä sattuu ja senkin takia tämä rajanveto siihen miten yhtä aikaa turvataan aktiivinen omistajapolitiikka jota tarvitaan mutta toisaalta niin että se operatiivinen vastuu säilyy sillä hallituksella ja johdolla ei ole ihan helppoa

arvoisa puhemies

viime viikon kyselytunnilla tulin kertoneeksi täällä esitettyyn kysymykseen että hankintadirektiivi euroopassa on nyt yva valmistelun kohteena ja siihen tulee paljon muutoksia jotka tulevat vaikuttamaan myönteisesti myöskin siihen että meidän kansallista hankintalainsäädäntöämme sen pohjalta sitten tämän vuoden puolivälin jälkeen toivon mukaan päästään kehittämään

on tehty erittäin laadukas ja mittava ehkä laajin arvio suomalaisten työmarkkinoiden toimivuudesta ja erilaisten pätkittyvien työsuhteiden tilasta ja näköaloista

meidän tavoitteemme on se että tänä vuonna me saisimme tämän taitteen aikaan käänteen aikaan niin että näin suuri joukko nuoria ei valu yli kolmen kuukauden työttömyyden

työuraneuvotteluissahan on sovittu siitä jo sopimuksessa että nyt tehdään tämmöinen laajempi arvio tämän työeläkejärjestelmän rahoituksesta kestävyydestä ja etuisuuksista ja viedään ne työurasopimuksen ratkaisut käytäntöön jossa seuraava vaihe koskee työttömyysturvaa koskevia juttuja

arvoisa puhemies

ne ovat erittäin haavoittuvia ryhmiä varsinkin maahanmuuttajanuoret saamaan sitä koulutuspaikkaa ja meidän pitää koettaa tehdä voitavamme että nämä olosuhteet paranevat

me olemme nyt näiden päivän juttujen kanssa aika paljon tämän rajanvedon kanssa tekemisissä missä kulkee vastuu yrityksissä missä kulkee omistajapolitiikassa

niin kuin ministeri hautala totesi hän on ääneen ajatellut ja pohdiskellut tätä omistusosuuksien suhdetta finnairissa mutta on yhtä tärkeätä todeta että hallituksen piirissä me emme ole vielä mitään päätöksiä tästä asiasta tehneet

toinen oli se että tässä pääsuhteessa pätkittyvien työsuhteiden ja kokoaikaisten työsuhteiden kesken ei ole kymmenessä vuodessa mitään isoa keskinäistä muutosta tapahtunut

arvoisa puhemies

mutta se vaatii sitä että yritykset ottavat nuoria se vaatii sitä että kunnat tulevat tähän mukaan se vaatii sitä että täällä paikallisesti tehdään talkoita jalkautetaan tätä työtä yhdessä ja tehdään tästä semmoinen kansallinen ponnistus

me ajattelemme kyllä niin että nyt syyrialaisten pakolaisten asian hoito on meille kunnia asia että tehdään se tyylikkäästi kuntien kanssa hyvässä yhteistyössä

toisaalta se on totta että meillä tämä hankintaosaaminen kunnissa ja muutenkin on kyllä liian heikkoa vielä

on osatyökykyisiä on maahanmuuttajia on nuorissa ikäluokissa nuoria ja on ihmisiä jotka pitäisi saada myös työn syrjään kiinni lisäämällä työvoiman tarjontaa luomalla edellytyksiä investoinneille jnp

sen takia on erittäin tärkeätä todeta että tämmöisissä tapauksissa pitää ollakin hallituksen esitys koska se vaatii eduskunnan käsittelyä ja pitää olla hyvä ja harkittu esitys jos johonkin päädytään

meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen että hankintalakihan on menettelytapalaki mutta siinä voidaan kuitenkin asettaa hinnan lisäksi laadullisia kriteereitä sosiaalisia kriteereitä ja kiinnittää enempi huomiota siihen hankinnan laatuun ja tavallaan ei vain hintaan ja tässä meillä on paljon opettelemista suomessa ja paljon kouluttautumista ja tarvetta

tähän liittyen olemme nyt viikolla tavanneet myös kuntaliiton edustajia jotka ovat halunneet myös lähteä tähän työhön mukaan vaikkakin monissa kunnissa on taloudellisia vaikeuksia ja monissa kunnissa voi olla epäilystäkin siitä pystytäänkö tätä asiaa hoitamaan

lappiin tuli kemi rovaniemi ja ranua ja nämä kriteerit joita tähän perusteena oli nämä täyttivät erittäin hyvin

tähän liittyen on valmisteltu toimenpiteitä tähän raporttiin joka on muuten valmisteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteistyössä koska eivät nämä asiat myöskään vain poliittisilla päätöksillä etene

siellähän tätä asiaa käsiteltiin tosi pitkään ja oli hyvin erilaisia käsityksiä tästä todellisesta tarpeesta ja siellä taidettiin jopa siinä yhteisessä neuvottelukunnassa siitä äänestääkin

nostetaan nämä nuoret koulutuksen piiriin ja luodaan ura koulutuksen kautta kohti työelämää

siellä on todettu että sekä määräaikaisien osa aikaisien vuokratyövoiman suhteen heidän sosiaaliturvaansa liittyvät käytännön ongelmat koetetaan ratkaista mutta myös itsensä työllistäjien sosiaaliturvaongelmat otetaan nyt työn alle ja tähän liittyvän rahoituksen järjestäminen mikä ei tule olemaan helppoa sen takia että siellä ei ole takana kaikilla palkkatyösuhdetta

se millä valtio tulee tässä asiassa vastaan liittyy siihen että me korvaamme kunnille myös kotouttamisen mielessä merkittävällä tavalla kun tien menoja

totta kai mielellään otettaisiin tähän enempikin kuntia jos meillä olisi tätä rahoitusta tähän enempi mutta tämä on kokeilu ja se mikä nyt on myös itäisen lapin kannalta hyvä havaita

ongelman ydin on se että se syöttöliikenne joka varmistaa helsingin tärkeäksi risteysasemaksi tässä mielessä on tappiollista ja siihenhän finnair on hakemassa nyt kumppanuutta ja pitäisi löytää siihen kumppanuus jotta me myös se aasian liikenne kyetään sitten ylläpitämään

kun me tätä kansallista hankintalainsäädäntöä lähdemme uudistamaan niin kyllä meidän täytyy tähän puoleen kiinnittää paljon enempi huomiota että osataan tehdä hankintoja ja itse asiassa aina se tilaaja on siinä tärkeässä roolissa eikä tavallaan voi mennä sen hankintalain taakse myöskään siinä että se ei toimi

tämä on iso teko joita tekoja ei aikaisemmin tehty

arvoisa puhemies

mitä tulee ruotsin kokemuksiin kun ruotsi on siitä ainakin osittain luopunut niin siellä on aika paljon nyt tämmöisiä ongelmia ja vähän kielteisiä kokemuksia ja ruotsissa käydään parasta aikaa aika vilkasta keskustelua mitä tälle pitäisi tehdä

samoin pääkaupunkiseudun osalta menetellään niin että helsinki vantaa espoo tulevat saamaan tällaisen erityisen kohdennetun määrärahan johonkin vaikeasti työllistettävään hankkeeseen

arvoisa puhemies

on ymmärrettävää että vuokratyövoimaa näissä kaukolentoliikenteen matkoissa jonkin verran on ja se ei minusta olekaan se pääjuttu vaan kysymys on siitä että niiden ehtojen joilla siellä samassa koneessa töitä tehdään pitäisi olla näillä ihmisillä samanlaisia lähtökohtaisesti

mutta haasteita meillä tässä asiassa on koska tehtiin kysely myös kuntiin siitä miten ne ovat valmiita ottamaan tässä tapauksessa syyrialaisia pakolaisia ja monissa kunnissa tietysti semmoista varauksellisuutta on mutta minä uskon että me kykenemme tämän asian kunniakkaasti hoitamaan ja siihen että me teemme hyvää yhteistyötä kuntaliiton kanssa

kyllä kysyjät ovat tässä oikeassa että paljon tarvittaisiin että työ säilyy suomessa

minä tietysti valitan että kaikki halukkaat eivät tähän mahtuneet mutta hyvä alku tässä on

se on liittynyt sitten siihen että on syntynyt sellaista alipalkkausta tai työehtosopimukset alittavia työehtoja ja ihmisten väärinkäyttöä ja nämä pulmat ovat ruotsissakin lisääntyneet

pitää harkita pitää harkita ne taloudelliset seikat mikä finnairin taloudellinen tilanne oikeasti on ja antaa työrauha myös näille toimille jotka nyt siellä ovat vireillä jotta katsotaan pystyykö finnair niiden päätösten valossa toimimaan

olennainen osa on se että meidän pitää järjestää tämän koulutustakuun kautta se että kaikilla nuorilla on peruskoulu ja toisen asteen koulutus

tämä on iso paketti ja siellä on monia uudistuksia

tämä on ollut ehkä se suurempi ongelma tai pelko että onko näin toteutetaanko näin työehtojen suhteen tasavertaista ja yhdenvertaista kohtelua

kyllä meidän tässä suhteessa pitää toimia niin että me emme synnytä vuokralaisissa emmekä ulkomaisessa työvoimassa toisen luokan kansalaisia myöskään työehtojen suhteen ja se on äärettömän tärkeä asia

nyt tällä hankkeella tartutaan tähän ja luodaan tämmöinen räätälöity ohjelma nuorten ja nuorten aikuisten toisen asteen ammatillisen osaamisen ohjelmaksi

siellä nostetaan ikärajoja osa aikaeläkkeissä työttömyysturvaputkessa mutta kuitenkin niiden taustalla on se vaikutus että tosiasiallisesti työurat voisivat nousta

tämä on todella tärkeä asia ja on jo nyt sovittu että tämän kokeilun onnistumista seurataan todella huolella ja tullaan tekemään myös sitä koskeva raportti tämän kokeilun päättymisen kynnyksellä joka antaa sitten pohjaa sille mitä sellaista uutta ja hyvää tässä on jota kannattaa jatkaa

finnairia tarvitaan kansallisena lentoyhtiönä finnairin talous ei kestä pitkään jos me emme tätä ongelmaa saa ratkaistua ja toisaalta sen henkilöstönkin kannalta olisi tärkeää että ne pystyisivät saamaan raamisopimuksen tai kasvu ja työllisyyssopimuksen mukaisen sopimuksen

ensinnäkin haluan kiittää talousvaliokuntaa hyvästä asiallisesta ja eteenpäin vievästä työstä ja huomasin että työelämä ja tasa arvovaliokunta on omalta osaltaan lausunnossaan vahvasti tukenut niitä ajatuksia joihin talousvaliokunta on päätynyt

minun oma käsitykseni on se että tämä kuntavetoinen malli tulee olemaan tulevaisuudessa monissa asioissa tärkeä tapa

tässä pitäisi intressien yhtyä näinä tunteina näinä päivinä ja löytyä semmoinen sopu ja sovittelijalle nyt tilaa ja aikaa ja tukea että

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se on totta että työn teettämisen ja tekemisen muodot ovat kovasti muuttuneet ja palkkasuhteen ja yrittäjäsuhteen välimaastossa on tämä alue joka on vaikeasti määriteltävissä

tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty ajatellen

arvoisa puhemies

osana tätä meidän uuden työpolitiikan hahmottamista on valtiovarainministeriön johdolla tehty nyt kovasti töitä ei pelkästään ammatillisen vaan myös alueellisen liikkuvuuden edistämiseksi mitkä toimet johtaisivat siihen että työntekijä ja työpaikka paremmin kohtaavat

arvoisa puhemies

todella olen käynnistänyt sellaisen selvitystyön että arvioidaan nyt mikä se ruotsin lakiperusteinen potkujärjestelmä on ja mitä vaikutuksia sillä on ollut

tämä aihe on erittäin tärkeä senkin vuoksi että meillä on isoja ongelmia tässä yhteiskunnassa työn ja perhe elämän yhteensovittamiseksi

varmaan panitte merkille että eilen olkiluotoon tehtiin merkittävä tehostettu tarkastus

huoltovarmuusnäkökulmasta minunkin mielestäni on hyvä katsoa huoltovarmuuslainsäädännön näkökohdat ennen näitä päätöksiä

mutta muutoinhan tämä oli merkittävä uudistus

totta sekin on että nyt on aika lyhyt aika tehdä mitään lopullisia arvioita tämän lain vaikutuksista ja senpä vuoksi hallituskaan ei esityksissään lähtenyt mihinkään isompiin rakenteellisiin liikeaikalain muutosehdotuksiin

ei ole lainsäädäntöön järkevää rakentaa uutta kategoriaa palkkatyösuhteen ja yrittäjäsuhteen välille ja sen takia pitäisikin sitten hakea se malli mihin näitä sovelletaan

edustan tätä näkemystä

usein käy niin että sovittaa olla hyvä työntekijä olla hyvä vanhempi on aika vaativa toimenpide kun se työ imaisee ja tavallaan

se on erittäin mielenkiintoinen ja kannattaa lukea mutta on hyvä että katsellaan sitäkin kokonaisuutena

ensimmäinen raporttihan joka valmistui liittyi siihen että todellinen este tulla niille alueille töihin missä töitä on tarjolla on kohtuuhintaisten vuokra asuntojen pula

tämä kertoo siitä että tämä harmaan talouden torjuntaohjelma on myös jalkautettu kentälle ja näitä tarkastuksia on tehty jo tätä ennen muualla ja tullaan tekemään tämänkin jälkeen

suomessa taas tällaista mallia ei ole meidän lainsäädännössämme ja tässä mielessä meidän lainsäädäntömme poikkeavat toisistaan

minunkin mielestäni valtaosa liittyy enempi lähemmäksi palkkatyösuhdetta kuin yrittäjäsuhdetta mutta tämä rajanveto on erittäin vaikea ja sen takia tätä työtä täytyy nyt jatkaa

arvoisa puhemies

tämä ajatus on luova ja tärkeä

myös siellä työelämässä voitaisiin tehdä paljon työaikajärjestelyissä monissa asioissa joissa otettaisiin huomioon että on perhevelvoitteita eikä vain työtä

varmaan myöskin näitten arvioiden ja johtopäätösten tekeminen tämän lain vaikutuksista saattaa tulla hyvin varhaisessa vaiheessa nyt ja sen takia tarvitaan paremmin tutkittua tietoa niin kuin valiokunta on edellyttänyt monistakin lakiin liittyvistä vaikutuksista

toiseksi

olen nyt sen verran perehtynyt meidän sopimusjärjestelmäämme että meillä työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuksissa on sellainen lähestymistapa että kovan luokan ammattilaisia ei haluta päästää heti pois ja se ei liity tähän potkujärjestykseen

hallitusohjelmassa on samoin kuin nyt syntyneessä raamiratkaisussa maininta siitä että valtakunnallista koulutusrahastoa kehitettäisiin siten että siinä voisi työsuhteen aikana kertyä koulutusoikeutta jota voitaisiin käyttää työsuhteen aikana tai työsuhteen päätyttyä oman osaamisensa ja ammattitaitonsa päivittämiseen

ja toinen liittyy siihen että kunnossapitolaiminlyöntiriskit ovat kuitenkin monenlaisia

lainsäädäntöpuolellahan sen ohella että on tunnistinkortissa tämä veronumero joka nyt mahdollistaa tosi paljon enemmän pääsemistä kiinni siihen onko nämä velvoitteet tehty vai ei on myös tilaajavastuulakia rakennusalan osalta uudistettu niin että tilaaja pääsee selvittämään paremmin miten siinä alihankintaketjussa toimitaan ja mitä asioita pitää selvittää että verot ja palkkasaatavat on hoidettu

kokonaistyöllisyyshän vielä elokuussa kaikista näistä irtisanomisista huolimatta kasvoi suomessa lähinnä palvelusektorin kasvun myötä työllistävässä mielessä

arvoisa puhemies

te toimistojen verkostoa on uudistettu ja siellä on niin kuin kaikki tiedämme määritelty kolme palvelulinjaa ja itse asiassa nuoria palvellaan näillä kaikilla linjoilla myös tässä vaikeimmin työllistettävien linjalla

mitä tulee lainsäädäntöön meillä niin meillä on kohtuullisen hyvä lainsäädäntö mutta totta kai siinä on kehittämisen varaa ja ennen kaikkea niissä käytännöissä että me varmistamme että kun ihmiset lähtevät perhevapaille heillä on mahdollisuus ja oikeus palata takaisin turvallisesti työelämään

arvoisa puhemies

meillä on ollut niin pitkään matala kasvu ja viennin ongelmia ja sumua taloudessa että tavallaan näissä näkökohdissa on ollut yllättävää miten kuitenkaan tämä työttömyys ei ole päässyt repsahtamaan niin pahaksi kuin olisi voinut käydä

ja totta kai sitten pitäisi lähteä siitä että tämmöinen sinivalkoinen lippu on pystyssä jos mietitään jotain uusia omistajia eikä sitten mene kansainvälisille sijoitusyhtiöille

meidän pitäisi edes sen alueen sisällä saada sitä työvoiman liikkuvuutta parannettua ottaa vastaan työtä sillä alueella missä työtä on tarjolla mutta se vaatii tietysti sitten sitä että me kykenemme tällaisia järjestelyjä tukemaan

arvoisa puhemies

mutta totta kai riski siihen että työttömyys sen lasku hidastuu tai pysähtyy on tietysti ilmeinen jos talouskasvu niin kuin näyttää hiipuu totutusta

työ ja yksityiselämän ja siihen liittyen perhe elämän yhteensovittamisen osalta keskeisiä asioita tulee olemaan ilman muuta kysymys miten lastenhoito ympärivuorokautisesti järjestetään mutta tämä on paljon laajempi asia joka ei koske pelkästään kauppojen aukioloasiaa tämä elämän sirpaloituminen ja muun ja työelämän yhteensovittamisen problematiikka

jos siellä työpaikalla on tullut vamma tai jokin sairaus sille työntekijälle niin häntä ei ruveta potkimaan sekin on siellä sanottu ja sitten voidaan ottaa huomioon ikä ja perhevelvoitteet huoltovelvoitteet

he arvostavat sitä

koko ajan kasvaa sellainen ilmiö jonka nimi on pendelöinti

korostan sitä että tämä muutosturvaidea joka meillä nyt kuitenkin on voimassa jota pitää kehittää sen fiksuus liittyy siihen että tartutaan heti kun se irtisanomisilmoitus tulee siihen että saadaan se uusi polku työhön ja koulutukseen eikä jäädä odottamaan sitä irtisanomisaikaa ja sen päättymistä